itse ajattelen sitä niin että se on hoidettavissa hyvin yksinkertaisella ratkaisulla elikkä ratkaisu on se että rakennetaan ylöspäin

valiokunta tapasi imon pääjohtaja koji sekimizun ja teki hyvin selväksi valiokunnan kannan hänelle ja imoon selväksi sen että suomi on mukana suojelemassa ympäristöä jatkossa mutta niillä ehdoilla että ne rajoitukset tulevat yhtäaikaisesti voimaan mahdollisimman laajalla merialueella ja kattavasti samaan aikaan

tässä oikeastaan kysyisinkin ministereiltä sitä mitkä asiat tällä hetkellä rajoittavat tätä korkeiden rakennuksien rakentamista koska siinä pystyttäisiin silloin hyödyntämään yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja rakennettu infra

arvoisa herra puhemies

minä olen metsien mies ja suomi on metsien maa

tuossa edellisessä debatissa tai vastauspuheenvuorossa ja ministerin vastauksessa kuultiin se että silloin kun siirryttiin päästökauppajärjestelmään suomalaisten metsien päästöoikeus siis se hiilensitomiskyky on kansallistettu

silloin me olemme mukana

sitten toinen kysymys joka perinteisesti kuuluu tässä vaiheessa esittää ympäristöministerille koskee hevosenlannan hyötykäyttöä lämmittämisessä

siitä olen aina pitänyt huolta ja edelleenkin kaipaan siihen ratkaisua

keskustalainen elinkeinoministeri pekkarinen totesi että hänen mielestään on oikein että yksityisten metsänomistajien oikeus omien metsiensä päästöoikeuteen jolla on rahallinen arvo olemassa on sosialisoitu

kysynkin ministeri niinistöltä

onko tähän asiaan nyt ensi vuoden aikana tulossa ratkaisu jotta tuota arvokasta lämmitysenergiaan soveltuvaa polttoainetta voitaisiin käyttää

tämä metsäpoliittinen selonteko on historiallinen koska se on ensimmäinen laatuaan joka nyt eduskunnan käsittelyssä on ja vähän viitaten tuohon edustaja pekkarisen edelliseen puheenvuoroon

koska silloin kun tuo metsänomistaja pistää vaikka puuta takkaan tai saunanpesään silloin hänen ei tarvitse maksaa siitä päästöstä jonka tuo puun polttaminen taas puolestaan aiheuttaa

kuitenkin tämän selonteon aikaansaamiseksi tarvittiin tähän maahan kokoomuslainen pääministeri ja kokoomuslainen maa ja metsätalousministeri ja heidän turvin sitten hallitusohjelman turvin saatiin tämä selonteko tänne

minusta tämän kaltainen yksityisten ihmisten ja yksityisten metsänomistajien päästöoikeuksien sosialisointi ei ole oikein

metsäalalla on paljon mahdollisuuksia tuottaa nykyistä monipuolisempia tuotteita ja palveluja ja kuten nähdään metsäala ja se teollisuus yhdessä kemianteollisuuden ja korkean teknologian kehityksen kanssa luo meille aivan uusia mahdollisuuksia hyödyntää puupohjaisia tuotteita

metsien hyödyntäminen on myös hyvin resurssitehokasta koska lähes kaikki osat siitä puusta voidaan käyttää joko tuotantoon tai loput sitten energiantuotantoon

valtioneuvos riitta uosukainen aikanaan lausui että suomi tarvitsee puuta ja päätä ja se on nyt mitä ajankohtaisin viisaus jälleen eli nyt suomi tarvitsee nimenomaan sitä päätä miten puuta jatkossa hyödynnetään ja suomen tulevaisuus myös edelleen metsistä turvataan

välikysymys poliisipalvelujen turvaamisesta on paikallaan

se edellyttää myös sitä että hädän hetkellä poliisi tulee paikalle nopeasti ja hoitaa tarvittavat toimenpiteet rikostutkinta mukaan lukien nopeasti ja ammattitaidolla

hallituksen linjaus siitä että poliisipartiotoimintaa jatketaan edelleen hajautettuna vaikka hallintoa on keskitetty on aivan oikein ja välttämätön linjaus

tietojärjestelmien kehittäminen on monen muun julkisen sektorin lailla myös poliisihallinnossa muodostunut ikuisuusprojektiksi projektiksi joka ei valmistune koskaan mutta nielee kymmeniä miljoonia euroja molokin kitaansa

laki aloitteessa esitetään että lapsiin kohdistuvien seksuaalisten hyväksikäyttörikosten vähimmäisrangaistukset korotetaan samansuuruisiksi kuin raiskausrikoksissa on tällä hetkellä

kun rahoituksesta on tiukkaa on priorisoitava ja käytettävä niukat varat ennemmin poliisien palkkaamiseen kuin tietojärjestelmien ikuiseen kehittelyyn

tämä tarkoittaisi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön nykyisen neljän kuukauden vähimmäisrangaistuksen koventamista yhdeksi vuodeksi vankeutta

kun säästetään poliisin haittakorvauksista silloin säästetään kansalaisten turvallisuudesta aikana jolloin partioiden tarve on suurin viikonloppuöisin

lakialoitteessa ehdotetaan myös sitä että lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön vähimmäisrangaistus muutettaisiin nykyisestä yhden vuoden vähimmäisrangaistuksesta vähintään kahdeksi vuodeksi vankeutta

tämän salin äärimmilleen säätämä normioh jaus vie tehoja käytännön poliisityöstä kun työn päähuomio kansalaisten palvelutarpeen sijaan kiinnittyy muotomääräysten täyttämiseen

tätä keskustelua on ollut erittäin mielenkiintoista seurata ja ihmettelen sitä asenteellista voisi sanoa jopa kiihkoa jota tämä on herättänyt

on selvää että tarpeeton normiohjaus myös turhauttaa henkilöstöä

hallitusohjelmassa tuodaan esille rikosten uhrien aseman parantaminen ja erityisesti niin sanottuihin haavoittuviin ryhmiin lapset vanhukset vammaiset jnp

tarvitaanko jokaisen luonnolliseen kuolemaan kuolleen henkilön surutaloon poliisipartio tekemään kuolemansyyn tutkintaa jos ei ole epäiltävissä rikosta

kansallispuistothan on perustettu sen takia että tämä luonto säilyy ja ihmiset pystyisivät arvostamaan ja sitten suojelemaan myös sitä luontoa joka siellä kansallispuistossa on

tämä nyt käsittelyssä oleva lakiesitys tukee tuota hallitusohjelman tavoitetta ja lisäksi hallitusohjelmaan kirjattua viittausta seksuaalirikoslainsäädännön kiristämisestä

tavallisten liikennerikkomusten seuraamusjärjestelmän muuttaminen hallinnolliseksi menettelyksi pysäköintivirhemaksun tapaan ja tavallisten rattijuopumusten käsittely rangaistusmääräysmenettelyllä siis suoraan sakolla vapauttaisi poliisin työaikaa selvissä tekijän myöntämissä jutuissa

tässäkin puistossa kävijämäärät ovat niin valtavia että on aivan järkevää että siellä on kunnolliset nykyajan fasiliteetit täyttävä hotelli jossa voi majoittua ja sitten siellä lähiympäristössä tutustua ohjatuilla reiteillä luontoon

lapset ovat herkin ja haavoittuvin ryhmä eikä heillä ole missään tilanteessa mahdollisuutta puolustautua aikuisen tavoin väkivallasta törkeintä seksuaalista väkivaltaa vastaan

arvoisa herra puhemies

tässä kannattaa ottaa oppia yhdysvalloista niistä useista luonnonpuistoista ja kansallispuistoista joissa itsekin olen käynyt ja ne puistot joissa on kunnolliset majoituskapasiteetit käytettävissä ovat suosituimpia ja niissä on hyvin järjestetyt opastuskeskukset joissa opetetaan ihmisiä luonnon ainutlaatuisuuden huomaamiseen kasvatetaan ja siellä kasvatetaan niitä arvoja joiden myötä suojellaan luontoa sekä siellä puistossa että sitten täällä kauempana etelässäkin asuttaessa

sen vuoksi olen vahvasti tämän lakiesityksen kannalla ja toivon että eduskunta antaa lakia muuttamalla selkeän viestin siitä että lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tuomioita on kovennettava

tämä lainmuutos perustuu euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin jonka tarkoituksena on varmistaa liikenneturvallisuuteen liittyvien liikennerikkomusten tutkinnan tehokkuus myös niissä tapauksissa kun rikkomukseen käytetty ajoneuvo on rekisteröity johonkin toiseen euroopan unionin jäsenvaltioon kuin siihen missä rikkomus on tehty

tehtävistä luopuminen ja priorisointi on eduskunnan tehtävä

jo viime kaudella esillä olleen kemiallisen kastraation yhteydessä käytiin keskustelua tuon kemiallisen kastraation vapaaehtoisuudesta tai pakollisuudesta ja mahdollisuuksista toteuttaa sitä niin että nuo vaikutukset olisivat riittävän kattavia

tämän lainmuutoksen pohjana on niin sanottu cbe direktiivi joka edellyttää unionin jäsenvaltioiden ajoneuvorekistereiden ajoneuvotiedon sekä ajoneuvojen omistaja ja haltijatiedon vaihtamista

arvoisa puhemies

keskustelu poliisien resurssien niukkuudesta on välttämätöntä mutta se on suhteutettava vallitsevaan erittäin vaikeaan taloustilanteeseen jossa julkisen sektorin sopeutuksia kohdistuu kaikille hallinnonaloille

ajatushan lähtee siitä että jokaiselle metsähehtaarille on laskettu hiilensitomiskyky ja niin kuin tiedetään noille hiilikiloille on rahallinen päästökauppa arvo olemassa

tämä ihmettely ja pelottelu jätevesikysymyksistä oudoksuttaa koska on se käsittämätöntä jos ei tämän päivän jätevesimääräyksillä ja rakentamismääräyksillä saada aikaan sellaisia jätevesijärjestelmiä jotka ovat moitteettomia

rikkomuksen tekovaltio voi käyttää toisesta jäsenvaltiosta saamiaan tietoja sen määrittämiseksi kuka on henkilökohtaisessa vastuussa tutkittavana olevasta liikenneturvallisuuteen vaikuttavasta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta

nämä ovat niitä järeämpiä keinoja joita rangaistuksen koventamiseksi seksuaalirikosten rangaistusten kiristämistä arvioitaessa on otettava esille

ja niin kuin kuultiin ministeri pekkarinen sanoi että hiilensitomiskyky on kansallistettu ja siitä juontaa tämä kysymykseni miksi näin on miksi yksityisen metsänomistajan hehtaarin hiilensitomiskyky on sosialisoitu jos sillä on kerran rahallinen arvo kansainvälisessä päästökaupassa ja kenelle tuo arvo sitten menee kun näitä päästökauppaoikeuksia sitten kansallisesti jaetaan ja ohjataan

tietojenvaihto tehostaa erityisesti automaattisen liikennevalvonnan kautta esille tulevien liikennerikosten ja rikkomusten tutkintaa ja niiden seuraamusten täytäntöönpanoa

tähän kysymykseen halusin ministeriltä vähän tarkempaa vastausta koska haluan tätä asiaa selvittää mutta ministeri pekkarinen nyt täältä poistui

valiokunnan saaman selvityksen mukaan esityksessä on huomioitu muutoinkin asianmukaisesti henkilötietojen suojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevat vaatimukset

jatkuva poliisitoimen myllertäminen toinen toistaan seuraavien rakennemuutosten seurauksena on kylvänyt epävarmuutta poliisin henkilöstöön joka tekee työtään kovan paineen alla

haluan kannustaa sillä lailla että kaasutukseen perustuvat eri kiloa laitokset niin perustuvissa biolaitoksissa on tulevaisuus meidän taajamissamme

tämä esitys edellyttää että tietojenvaihdon kansallisena yhteyspisteenä toimivan liikenteen turvallisuusviraston tulee perustaa uusi tietojenluovutusta koskeva palvelu ja suomesta muihin jäsenvaltioihin tehtävät kyselyt edellyttävät myös muutoksia poliisin liikennevalvonnan tietojärjestelmiin

siellä voidaan ratkaista esimerkiksi oljen käyttö energiatuotannossa ja yksi suuri kysymys joka esimerkiksi omalla paikkakunnallani orimattilassa on on hevosenlanta kysymys

asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille näkemyksiä eräistä seuraamusjärjestelmän ja toisaalta muun muassa seuraamusten käsittelyyn liittyviä käytännön menettelytapoja koskevan sääntelyn muutostarpeista

yksiköiden pitää vaan olla sen verran suuria että se kannattaa ja siinä on sitten myös kysymys tästä päästöjen sitomisesta

näitä muutostarpeita todettiin olevan esimerkiksi nykyisessä päiväsakkojärjestelmässä ja myöskin ajokieltoseuraamusjärjestelmissä

valiokunta toteaa että näitä kysymyksiä ei ole mahdollista arvioida nyt käsiteltävänä olevan asian yhteydessä mutta niihin tulee kuitenkin palata myöhemmin

esityksen mukaan poliisi voisi lähettää ilmoituksen ja seuraamusvaatimuksen tapahtuneesta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta epäillyn ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon omistajalle haltijalle tai muuten tunnistetulle henkilölle

valiokunta pitää todennäköisenä että myös suomen kansalaisille lähetetään jatkossa cbe direktiivin mukaisia ilmoituksia muista jäsenvaltioista aiempaa enemmän

tästä syystä valiokunta piti tärkeänä että kansalaisille tiedotetaan riittävän tehokkaasti viimeistään heti lain voimaantulon jälkeen uudesta järjestelmästä ja erityisesti kansalaisilta mahdollisesti vaadittavista uusista menettelytavoista

yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön jetin mutkaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt

eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina kahdeskymmenes toista kaksituhattaneljätoista kello kuusitoista eduskunnan muuttamattomina

tästä perusväylänpidon korjausvelasta sen verran että liikenne ja viestintävaliokunta on aloittanut tämän korjausvelan selvittämisen ja sen selvitystyön ja siihen on pyydetty ministeriöltä kommentteja miten tuo korjausvelka pystytään taittamaan mitä uusia tekniikoita käytetään ja mitä uusia rahoitusmalleja käytetään

se on välttämätöntä jotta korjausvelka pystytään taittamaan ja voittamaan tulevina vuosina

arvoisa rouva puhemies

kysymys kuuluu

valiokunnassa on linjattu että näihin tuleviin meriliikenteen päästöihin suhtauduttaisiin niin että samaan aikaan samalle merialueelle

energiayhtiöiden lobbaus minua kohtaan kansanedustajana on ollut lähes olematonta ja ainakin hienotunteista rajoittuen lähinnä kirjallisen materiaalin toimittamiseen käyttööni päätöksenteon pohjaksi

sen sijaan ydinvoiman vastustajat ovat syyllistyneet erittäin kyseenalaisiin keinoihin demokraattisilla vaaleilla valittujen kansanedustajien päätöksentekoon vaikuttamiseksi

olen huolissani siitä että jotkut ympäristöjärjestöt hyväksyvät ja katsovat jopa oikeudekseen syyllistyä rikoksiin pyrkiessään tavoitteeseensa

esimerkiksi greenpeace on omalla viimeaikaisella toiminnallaan siirtynyt aiemmin jopa arvostetusta ympäristökysymysten keskustelun herättäjästä kohti sanan ja mielipiteenvapautta rajoittavaa anarkistista järjestöä

sen törkeyden vaikutus tulee siitä että niistä jäävät usein elinikäiset muistot ja tuska rikoksen uhrille

arvoisa rouva puhemies

suomalaisen yhteiskunnan turvallisuus on perustunut luottamukseen ja toisten ihmisten kunnioitukseen sekä sanan ja mielipiteenvapauteen

sen vuoksi on hyvin tärkeää että niin kuin tässä keskustelussa on kuultu tätä lakiesitystä kannatetaan laajasti

onkin ironista että useat kansalaisjärjestöt jotka ovat aiemmin olleet sanan ja mielipiteenvapauden kiihkeitä puolustajia ovat nyt ydinvoimakysymyksessä paljastuneet yhden totuuden liikkeiksi

se oli se että tässäkin rikostyypissä tapa houkutella lapsia rikoksiin on muuttunut ajan myötä

toivon että ydinvoimakysymyksen esille nostamat ylilyönnit eivät vakiinnu kansalaisjärjestöjen toimintatavoiksi

mikäli näin kävisi samalla rikottaisiin yhteiskuntamme vapauteen ja turvallisuuteen liittyviä korvaamattomia arvoja

internetin välityksellä ja keskustelupalstoilla luodaan yhteyksiä lapsiin ja niiden myötä sitten haetaan tapaamisia ja seksuaalista hyväksikäyttöä

mielenkiintoista energiapoliittista lähetekeskustelua tämän fennovoima kysymyksen äärellä

sen vuoksi on perusteltua tässä ajassa myöskin hakea kovempia rangaistuksia näihin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin

tämä loppusijoituskysymyshän on vielä auki mutta fennovoimallahan on velvollisuus esittää vaihtoehto rakennuslupahakemuksen yhteydessä ja se vaihtoehto tulee tietysti silloin arvioitavaksi

lakia

orpana varten estävän kaloristuksen yhdeksän suosi apua myös joustojen saattaminen tuplanopeudelle toinen joulukuuta kuluvaa vuotta pidetty valtausista maksettaneen raksut tää sai näin todetaan kaveristuksen osioiden kymmenen kuusitoista

kuten tiedetään tällä hetkellä maailmassa tiedemiehet tekevät kovasti työtä sen eteen miten tuo käytetty ydinpolttoaine voidaan jatkossa hyödyntää

kymmeniä vuosia on aikaa kehittää sitä hyödyntämistapaa ja uskon että siinä edetään kymmenien vuosien aikana

täällä on tuotu esille onnettomuusriskiä

se on tietysti ydinvoiman kyseessä ollessa aina olemassa mutta meidän on myös tiedostettava se että stuk on maailman tiukimpia valvojia ja meidän määräykset ovat tiukkoja

olen myös itse allekirjoittanut tuon edustaja gästgivarsin lakialoitteen jonka sisältö oli siis se että eläkeyhtiöiden hallituksiin ja hallintoneuvostoihin tulisi mahdollistaa vaikutusvalta myös eläkeläisjärjestöjen edustajille eli sitä kautta eläkeläisillä jotka ovat maksaneet niitä eläkevaroja sinne eläkeyhtiöiden pääomiin tulisi olla vaikutusmahdollisuus myös näiden omien varojensa käyttöön ja siihen miten niitä suunnataan ja mihin niitä käytetään

hallituspuolueet pitävät sisäistä turvallisuutta niin tärkeänä että tiukassakin taloustilanteessa poliisitoiminnan rahoitusta on lisätty ja ensi vuonnakin lisätään toisin kuin täällä on väitetty

voimaloissa on useita turvajärjestelmiä toisin kuin esimerkiksi näissä onnettomuuksia kohdanneissa ydinvoimaloissa

poliisitoiminnan uhka on kuitenkin tietojärjestelmien kehittäminen ja niiden alati kasvavat kustannukset jotka kattavat nyt jo usean sadan poliisin vuosittaista palkkakustannusta

sen takia kannatan edustaja gästgivarsin esitystä siitä että eläkeläisten yhteisjärjestö eetulla olisi oikeus hallitus tai hallintoneuvostopaikkaan eläkeyhtiöissä

itse ajattelen sillä lailla että niin kauan kuin puolet meidän energiatuotannosta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla ydinvoima päästöttömänä energiamuotona korvaamassa fossiilista energiaa on kannatettava ratkaisu yhtä lailla kuin uusiutuva energia on

kysynkin nyt vielä varmuudeksi jatkuuko poliisin hälytyspartiotoiminta hajautettuna niiltä partioiden aloituspaikoilta jotka tässä pora kolmosen hankkeen yhteydessä on linjattu eli voivatko kansalaiset luottaa että poliisin hälytyspalveluita saadaan nopeasti läheltä

hiukan on häirinnyt tässä keskustelussa se että on tuotu esille argumentteja että tämä sama rahasumma millä ydinvoimalaa rakennetaan käytettäisiin johonkin muuhun energiatuotannon kehittämiseen

se rahasummahan ei ole tämän salin ohjattavissa koska tähän hankkeeseen ei käytetä valtion rahaa vaan se on yksittäisten sijoittajien niiden yritysten jotka tässä hankkeessa haluavat turvata omaa energiankäyttöään ohjattavissa

heidän arviointinsa tällä hetkellä on että tämä ydinvoimaratkaisu on kannattava sijoitus ja sillä turvataan pitkäksi aikaa kohtuuhintainen energiatuotanto suomen teollisuudelle

liikenne ja viestintävaliokunta kävi vierailulla viime viikolla lapissa ja tutustuttiin myös perämerenkaaren teollisuustilanteeseen ja kuultiin siellä heidän energiatarpeistaan

ja niin kuin täällä on puheenvuoroissa viitattu tämä raskas teollisuuskeskittymä tarvitsee vakaata ennustettavaa energiaa ja sitä ei pystytä uusiutuvan energian keinoin kattamaan

tuosta liikennesektorista vielä haluan nostaa esille sen että kun meillä puhutaan tässä että sähköä pitäisi säästää energiaa pitäisi säästää niin totta kai pitää pyrkiä energiatehokkuuteen kaikessa mahdollisessa mutta ennusteet sanovat että sähkönkulutus meillä kasvaa

liikennesektorilla tällä hetkellä on erittäin mielenkiintoisia sähköistyshankkeita muun muassa kotimainen sähköbussihanke jossa kehitetään joukkoliikenteeseen sähköbusseja

se on erittäin hyvä hanke koska tietysti siinäkin päästäisiin joukkoliikenteessä irti tuontienergiasta ja voitaisiin kotimaisella sähköntuotannolla liikuttaa joukkoliikennettä ja myös sitten sen saman järjestelmän myötä vaikkapa jätekuljetuksia tai muuta tämmöistä säännöllistä suht lyhyttä reittiä käyttävää kalustoa

sähkönkulutus tulee meillä kasvamaan me tarvitsemme vakaahintaisen ja luotettavan sähkön energiantuotannon ja sellainen on ydinvoima

sen vuoksi tätä periaatepäätöstä on helppo kannattaa

energiapolitiikasta on tänään keskusteltu ja on ollut puhetta myös siitä mistä löytyy korvaavia energiamuotoja fossiilisille polttoaineille

edellisen hallituksen aikana ympäristöministeriltä ei löytynyt ymmärrystä tämän asian hoitamiseen